puolustusvaliokunta otti vahvasti kantaa omassa lausunnossaan ulkoasiainvaliokunnalle ja minusta tämä maanpuolustusjärjestöjen tarjoama mahdollisuus tulisi hyödyntää erittäin vahvasti tässä

uskon niin kuin täällä on valiokunnan mietinnössäkin todettu että tällä on myös aluetalouden kannalta tärkeä merkitys matkailukohteena ja varmaan savonlinnan läheisyydestä osin johtuu se että siellä on myös ulkomaisten matkailijoitten määrä todella suuri

reservin toimintakyvyn ylläpitämisessähän on järjestöjen rooli aivan keskeinen ja myös paikallisjoukkoja muodostettaessa

tosiasia kuitenkin on se että asunto ongelmat ovat sylissämme pääkaupunkiseudun osalta ja hallituksen toimenpiteet ovat olleet tehottomia

mikä on ministerin kanta vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen rooliin tässä tilanteessa jossa resurssit ovat niukat

tätä on monesta eri lähtökohdasta avattu ja itse olen myös aktiivimetsästäjä ja eduskunnan eräkerhon aktiivijäsen ja tosiasia on tietysti se että tänä päivänä metsästysseurat ovat parhaita luonnonsuojelijoita

ei ministeri voi väittää että kahden ensimmäisen vuoden aikana olisi jotain konkreettista saatu aikaan

tämä unohtuu monesti ja tässä mietinnössä tämä tietynlainen viherrys näkyy vähän turhan voimakkaasti

pitääkö se meidän oppositiosta puhaltaa hallitukseen se tahtotila tehdä näitä ratkaisuja vai mistä se on kiinni kun ymmärtääkseni hallituksella on mahdollisuuksia ratkaista näitä asioita

olisin toivonut sen valiokunnan jolle metsästysasiat kuuluvat eli maa ja metsätalousvaliokunnalle lausuntoon liittyen että ympäristövaliokunta olisi ottanut hieman topakammin huomioon sen mitä maa ja metsätalousvaliokunta lausuu koska metsästysasiat ovat keskeisesti siellä valiokunnassa

kysyn ministeriltä kun saamani tiedon mukaan asuntoministeri on asettanut työryhmän selvittämään tuetun vuokra asumisen ongelmia ja tämän työryhmän työ olisi valmistunut

tässä on nyt ristiriita lähinnä siitä mikä on riistanhoitoyhdistysten rooli

tosiasia on se että minä itsekin olen sen riistanhoitoyhdistyksen jossa olen metsästyskortin aikanaan suorittanut jäsen eli sen kotikunnan riistanhoitoyhdistyksen jäsen

eli työryhmän työ on valmis

ja nyt tässä tulee semmoinen kuva että kaikilla ihmisillä kaikilla metsästyskortin suorittaneilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta jäädä sinne paikkakunnalle töihin vaan heidän on pitänyt muuttaa muualle mutta he harjoittavat metsästystä joka tapauksessa näillä alueilla nyt nämä suljetaan pois jos he eivät vakituisesti siellä asu ja tämä tuntuu aika kohtuuttomalta ratkaisulta ja linjaukselta

en oikein ymmärrä mikä tässä on kaiken kaikkiaan lähtökohta

päinvastoin uskon että ne vauriot voivat olla suuremmat jos siellä pääsevät nämä luontoon kuulumattomat lajistot niin kuin edustaja leppä totesi valloilleen ja metsästäjien kiinnostus poistaa näitä luontoon kuulumattomia lajistoja lakkaa jos siellä metsästyskin kielletään

metsästys pohjautuu maanomistukseen tämä pitää muistaa mutta ainakin pohjois karjalassa pohjois savossa kun itse asun tuossa heinäveden rajalla ja myös liperiläisiä metsästäjiä on metsästysseurojen jäseninä tällä kyseisen kansallispuiston alueella ja viestiä on minullekin tullut meillä metsästysseuran jäseniksi pääsevät tänä päivänä nuoret jos vain halukkaita on

toki pitää olla puhdas rekisteri ja luvat kunnossa se on ihan selvä asia mutta ei meillä näitä asioita jarruteta ja tämähän poikkeaa tästä pohjoisesta metsästysoikeudesta nyt

edustaja piirainen totesi sen että hän voi käydä metsällä sitten kun on seuran jäsen ja muualla maksamassa sen maksun mutta tässä tapauksessa ei voi käydä metsällä vaikka olisi seuran jäsen jos ei asu siellä vakituisesti eli onhan tämä aika ihmeellinen lähtökohta

arvoisa herra puhemies

herra puhemies

tässä on nyt kysymys siitä että jos ministeri olisi jo alun pitäen kertonut että hän on käyttänyt poliittista ohjausta niin tämä asia olisi ollut aika paljon helpompi käsitellä mutta kun hän on nyt kierrellyt ja kaarrellut eikä ole sitä tunnustanut ja kun täällä on painotettu sitä että tämä on puolustusvoimien juttu ja politiikalla ei ole tässä mitään tekemistä niin minulla on tässä puolustusvoimain komentajan ari puheloisen tekstiä

esitys on varmaan hyvin perusteltu ja kun näitä vahinkoja on sattunut niin on äärettömän tärkeää tietysti että otetaan nämä käyttö ja huoltoasiat huomioon ja päivitetään eli niille laitetaan aikataulut se on tärkeä asia

herra puhemies

tämä olisi ollut oikeudenmukainen ja linjassa maa ja metsätalousvaliokunnan esityksen kanssa eli minäkin kannatan tätä edustaja vehkaperän esitystä

on tärkeätä pitää kotipesä kunnossa

hän toteaa

tämä ei ole puolustusvoimien juttu

tämä on poliittinen päätös

uskon että se on ollut venäjällekin erittäin tärkeää että suomen rajavalvonta on hyvässä iskussa ja varmaan venäjäkin sitä arvostaa

puurakentaminen on erittäin tärkeä pitää esillä senkin takia että metsäteollisuuden vaikeudet kaikki tunnistetaan

puolustusvoimilla ei ole mitään vimmaa supistaa itse itseään ja ajaa maanpuolustushenkeä alas

tässähän olisi oppia myös muuhun

kun me täällä salissa hyvin usein puhumme näistä kosteus ja homeongelmista ja koska ne pääasiassa ovat kuitenkin osittain käytöstä johtuvia niin kun käyttö ja hoito ohjeet annetaan aina luovutuksen yhteydessä niin kukaan ei seuraa noudatetaanko niitä ohjeita koskaan

on esitetty arvioita miksi ruotsissa puurakentaminen menee vahvasti eteenpäin suomessa ei

on ilmastonmuutosta on siihen liittyviä energiansäästöohjeita rakentamismääräyksiä on rakentamisen ongelmat käsissä mutta onneksi on hyvät ministerit jotka ovat tunnistaneet nämä haasteet

täällä on avattu aivan oikein näitä ympäristötyömomentteja ja niitten määrärahoja mutta toteaisin vaan sen verran vasemmalle laidalle että olisihan näitä asioita toki voinut hoitaa edellisen ja sitä edellistenkin hallitusten aikana parempaan muotoon niin olisimme nyt paremmassa tilanteessa

uudenmaan prikaatin asema on ollut esillä jo ennen puolustusvoimauudistuksen suunnittelua merivoimien sisäisessä uudistussuunnittelussa

ehkä suurin huoli tällä hetkellä on siinä että jos nämä pakotteet ovat pitkäkestoisia niin saattaa olla että ne vaikutukset ovat erittäin pitkäkestoisia ja pysyviä

puolustusvoimat on käynnistänyt tämän suunnittelun dragsvikin osalta jo aikaisemmin kun merivoimat sijaitsee upinniemessä varusmieskoulutuksen siirtämisestä upinniemeen kunnes ministeri wallin puuttui peliin eli on ollut jo varsin pitkällä tämä valmistelu ja se olisi täyttänyt nämä kielilain vaatimukset aivan täysin

jaoston osalta totean sen että sen jakovaran puitteissa saimme varsin hyvän lisäyksen sinne että olen sikäli tyytyväinen puheenjohtaja kuopan johdolla tehtyihin linjauksiin

mutta onko jätevesiasetuksen ja yleensä ympäristötöitten osalta ministeriössä kartoitettu sitä miten laajasti kunnissa yleensä on tehty koko kuntaa kattavaa tämmöistä kartoitussuunnitelmaa

se mitä on kukin ohjannut ja mitä on sanonut on hyvin mielenkiintoista

sillä tavalla päästäisiin oikeasti ei vielä ennen ministerin vastauksia kaksi vastus puheenvuoroja mustia viitanen edusti optiikan edustaja eteenpäin

samassa asiakirjassa todetaan

puolustusministeriön virkamiesjohto on valmistelun aikana antanut puolustusvoimien ja pääesikunnan johdolle tietoa joka on tulkittu ohjaukseksi

eli se on antanut sitä tietoa sitä ei ole pyydetty jossa on annettu ymmärtää puolustusministerin tahtovan että uudenmaan prikaatin asemaan ja sijoituspaikkaan ei tule tehdä muutoksia nykytilanteeseen nähden

tämä on selvää faktaa ja kirjoitettu näin

meidän olisi paljon helpompi ollut tällaisesta asiasta todeta että tämä on ollut poliittinen päätös piste ja tätä epäluottamusta joka on syvä tällä hetkellä täällä eduskunnan sisällä ministeriä kohtaan ei olisi tarvinnut välttämättä avata kun olisi vain aidosti ja rehellisesti kerrottu mitä on tehty ja mitkä ovat olleet poliittiset tarkoitusperät

arvoisa herra puhemies

en tiedä onko joulu lähellä vai muuten tärkeä asia mutta hyvä että käydään hyvää debattia ja tästä asiasta kaikki asiat nostetaan esille

kähkösen puheenvuoroon sen verran että en tiedä ymmärsikö hän puheenvuoroni väärin mutta itse ehdottomasti olen tukenut tätä kokeilua ja ennen kaikkea sitä että se kohdentui niille alueille joilla tämä tarve työpaikkojen luomisessa on ollut tärkeä

kaikki ne toimenpiteet joita täällä voidaan tehdä työllistämisen edistämiseksi ja palkkakulujen vähentämiseksi ovat hyvin kannatettavia

kähkönen on tämä on otettu myötämielisesti vastaan ja tuntuma on ollut se että tällä on pystytty luomaan aidosti työpaikkoja

tämähän tämän kokeilun tarkoitus on ja on todella hyvä että tämä nyt täällä tavallaan on nostettu tärkeänä asiana esille

arvoisa herra puhemies

olen suorastaan herkistynyt siitä tuesta jota pohjois karjala on saanut eri puheenvuoroissa myöskin hallitusryhmien osalta mutta puheet eivät auta tarvitaan myös tekoja

totesitte omassa aloituspuheenvuorossanne että varuskuntakarttaa ei ole muutettu piiruakaan utvan käsittelyssä siitä mikä on ollut puolustusvoimain esitys

olen viime viikkojen aikana saanut useita viestejä eri tahoilta joissa on todettu näin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tulin tänne pönttöön puhumaan oikeastaan sen takia kun tässä on hallitus tehnyt hyvin merkittäviä keskittämislinjauksia muun muassa varuskuntaverkon osalta ja sotilaat ovat monesti semmoinen väestöryhmä että heidät pakkosiirretään

heidän on vaihdettava paikkakuntaa ja juuri kun ovat ehtineet hankkia asunnon tietyltä paikkakunnalta ja maksaa siitä varainsiirtoveron entisen leimaveron heidät pakkosiirretään

euroopan metsäinstituutti efi kansainvälinen organisaatio jolla on pääpaikka joensuussa

jaosto näki tärkeäksi että efin toiminta turvataan ja toiminta on tarpeellista ja korostaa että sillä on merkittävä rooli metsäosaamisen verkottajana muun muassa venäjän muun euroopan välillä ja toiminta tukee myös suomi brändiä kansainvälisen metsätutkimuksen saralla

tämä on aika kohtuutonta yhtä väestöryhmää kohti ja sen takia loppuviikosta on allekirjoitettavana lakialoitteeni jossa pakkosiirrettävien sotilaitten ja miksei myös siviilienkin osalta tähän voitaisiin tehdä muutos

minun ymmärtääkseni tämä on valtiontalouden kannalta aika pieni asia ja toivon että tälle löytyy myös oikeasti kannatusta

se minkälaiset vaikutukset tällä asunto osuuskunnan ja asunto osakeyhtiöitten varainsiirtoveron nostolla on on aika vaikea arvioida

tosiasiahan tänä päivänä on se että elämme taantumassa ja rakentaminen myös suomessa on varsin hiljaista ja näyttää hiljenevän entisestään

on iso riski tietysti että se hiljenee tämän johdosta entisestään ja asuntojen kysyntä hiipuu ja kun muistetaan se että hallitus on lähes toimettomana ollut myös sosiaalisen asuntotuotannon tukemisen osalta siellä ovat niin sanotusti näkemyserot niin mittavia että niihin tavoitteisiin joihin hallitusohjelmassa ja kehyksissä on ilmoitettu että tulisi päästä ei päästä lähellekään tilanne on hyvin haastava

olemme myös kirjanneet tähän suomen hevostietokeskuksen neuvonta ja koulutuspalvelut ja varmaan sitten ministeriö käy neuvotteluja mikä tästä on tämän hevostietokeskuksen osuus

samanaikaisesti tämä keskittäminen näyttää hallituksen taholta jatkuvan

onko niin että osa ihmisistä jää ilman kattoa pään päälle vai mikä tässä tämä totuus on

se olisi antanut tulevaisuudenuskoa myös omakotitalojen rakentajille ja sitä kautta varmaan olisi ollut perusteltu näkökulma

maatalouden osalta tekstiä laitettiin varsin runsaasti

mutta kaiken kaikkiaan esitykseni siitä että varainsiirtoverosta luovuttaisiin pakkosiirtojen osalta ja mahdollistettaisiin se että ihmiset voisivat hankkia uuden asunnon niiltä paikkakunnilta jonne on pakko siirtyä on minusta perusteltu näkökulma

vaikka nuo tukikohtaiset muutokset sinänsä ovat euromääräisesti varsin pieniä maataloustukien kokonaissummaan verrattuna niin niillä on kuitenkin merkittävä osuus maatalouden tuloista ja ne ovat lähes puolitoistakertaiset maatalouden yrittäjätuloon verrattuna

arvoisa herra puhemies

tämä on tärkeä asia kaiken kaikkiaan

samoin toimme tässä omassa mietinnössämme esille huolen hallitusohjelmassakin mainitun maatilatalouden kehittämisrahaston makeran tilanteen selvittämisestä

jaosto toteaa että rahastoon ei edelleenkään esitetä määrärahaa ja tämä olisi mielestämme ratkaistava mahdollisimman nopeasti

yksityiskohtaisesti momentissa ei ole avattu sitä minkä verran tämän vuokrausmahdollisuuden poistaminen supistaa budjettia

sitten mennään kansallisen ruokaketjun kehittämiseen

sitä tietoa en ole saanut ministeriöstä vaikka olen pyytänyt mutta epäilen että se on varsin pieni supistus kaiken kaikkiaan

aika perinteisiä lisäyksiä myös tänne tosin määrältään ei kovin mittavia ja lähiruokaan

mehän elämme tilanteessa jossa voipula on iskenyt myös suomeen ja monesti nämä vuokrausmahdollisuudet loisivat edellytyksiä maitotiloille harjoittaa maidontuotantoa ja turvata sen että maitoa riittää että voipula ei iskisi suomeen

ja monesti pienillä tiloilla siellä on nurmikkoja saatavissa ja se olisi hyvä vaihtoehto mutta hallitus on lähtenyt nyt tälle tielle ja aika näyttää miten tästä selvitään

jäävätkö sitten kun kauppoja ei synny nämäkin tilat ja pellot tavallaan niin kuin metsittymään

silloin kun valiokunta käsitteli asiaa meillä ei ollut vielä käytössä ruralia instituutin tutkimusta susitilanteen osalta

ja mikä se maaseudun kokonaiskuva jatkossa sitten on päätynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään maa ja

olemme huolissamme myös metsäpeurakannan romahtamisesta

niin mekin pohjois karjalassa olemme monesti kysyneet ja peränneet kohtuus kaikessa mutta se lista mitä tämä hallitus on meiltä pois vienyt on niin pitkä että siihen menisi viisi minuuttia kokonaisuudessaan en lähde luettelemaan sitä

olin lauantaina pohjois karjalan prikaatin viimeisessä valatilaisuudessa ja ei ollut monta kuivaa silmää siellä kun todettiin että pohjois karjala on sen jälkeen ilman varuskuntaa

kovaa on ollut isku niin vasemmalta kuin oikealta ja siinä vihreät ovat sitten myös vahvasti mukana

täällä on niin vasemmistoliiton kuin vihreitten edustajat todenneet että pohjois karjalassa tämä tilanne on niin huono että he eivät ole saaneet edustajia läpi

ei se sen ihmeellisempää ole

kun täällä edustaja östman totesi että ansiottomia lisäpaikkoja keskusta on saanut ja menettämässä nyt tulevissa vaaleissa niin minä toteaisin että vaalit ovat vielä edessä ei kannata hirvittävän pitkälle meneviä johtopäätöksiä tulevien vaalien menestyksen suhteen tehdä minkään puolueen osalta

missä määrin tämä sitten johtaa tämmöiseen keskittämiseen

sanomalehti karjalainen viikonloppuna julkaisi sen että jos tämä vaalipiiriuudistus toteutuu niin pohjois karjalassa eri puolueet tai vaaliliitot asettavat tulevissa vaaleissa kuusi ehdokasta

kuusi ehdokasta

tätäkö vihreät ajoivat takaa kun halusivat tämän uudistuksen niin voimakkaasti viedä eteenpäin tämä kysymys on pakko heittää

kyllähän jos mietitään sitä että körötellään parisataa kilometriä vaalitilaisuudesta toiseen niin kai se maksaa ja ilmastonmuutoksen näkökulmastakin kannattaisi miettiä minkä verran se sitten näitä ympäristöasioita edistää mutta sitä varmaan vihreät eivät ole tässä miettineet

luonnonvarakeskus perustetaan ensi vuoden alusta ja valiokunta on hieman huolissaan siitä riittävätkö rahat tähän uuden luonnonvarakeskuksen eteenpäinviemiseen

tässähän on sikäli erikoinen asia että ennen kuin poliittinen ratkaisu tehtiin niin maakunnille ei varattu mahdollisuutta tulla kuulluksi

tämä ei ole hyvä hallintotapa mutta tätä tapaahan hallitus on toteuttanut oikeastaan kaikissa asioissa joita se on voimakkaasti ajanut eteenpäin

valiokunta pitää tärkeänä että luonnonvarakeskuksen voimavaroista huolehditaan siten että se pystyy vahvistamaan metsäsektorin maa ja elintarviketalouden sekä riista ja kalatalouden tutkimusta ja vastaamaan osaltaan biotalouden kasvutavoitteitten saavuttamisesta

sikäli on todettava se että kun nyt tämä uudistus koskee ainoastaan itä suomea niin kyllä näitä korkeita äänikynnyksiä on muuallakin mutta tässä nyt näyttää olevan niin että heikompaa lyödään reuna alueita lyödään ja tässä näkyy tämä koko hallituksen politiikan ydin

sitten pieni lisäys euroopan metsäinstituutille

valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen

tässä tilanteessa on oleellista turvata maatilojen ja maaseutuyritysten neuvontaa tekevien järjestöjen koko maan kattava työ